tässä laissa on ihan järkeviä uudistuksia

esimerkiksi on todella hyvä että presidentin esittelyt menevät tähän suuntaan

mutta tämä esitys koskettelee myös ministerin esteellisyyttä ja kysyisinkin perustuslakivaliokunnan jäseniltä

onko nyt varma että kun nämä uudet esteellisyyslainsäädännöt astuvat voimaan niin meidän ei enää tarvitse täällä eduskunnassa ja mediassa jatkossa käydä keskustelua ministereiden esteellisyydestä niin että tämä lainsäädäntö on niin selvä ja yksiselitteinen että tulkintoja ei tarvitse tehdä

arvoisa puhemies

sen takia halusin käyttää puheenvuoron kun hallitus selkeästi tekee nyt tällaisia jojopäätöksiä eli huonoja päätöksiä mitä on tehty yritetään vähän korjata paremmaksi

koska tässä on kyse aivan samantyyppisestä bluffista kuin urpilaisen vakuuskysymyksessä niin vaikka on pieni asia niin haluan tämän nostaa esiin

olisin kyllä toivonut että samoin kuin tämä järjetön kuittipakko josta on aivan hirveästi lisäbyrokratiaa pienille yrityksille eivätkä niitä asiakkaatkaan halua mukaansa ei niin eduskunnan ruokalassa kuin ei r kioskilla kuin ei missään sama käytäntö eli se että reivataan järjenvastaisia päätöksiä olisi ollut myös siinä että kulukorvaukset jotka muuttuvat ansiotuloksi työttömällä ja eläkeläisellä korjattaisiin niin että ne olisivat kulukorvausta myös näillä ihmisryhmillä

täytyy sanoa että hallituspuolueitten käytännön järjen äänen kuuntelu on himmentynyt

he eivät halua kuunnella kuljetusyrittäjien viestiä eivätkä edes liikenneasioista vastaavan valiokunnan viestiä

on aivan älytöntä että tulevaisuudessa työaikakirjanpitoa joudutaan pitämään yrittäjien osalta

on tämä melkoista poliittista teatteria

on mielestäni erittäin arveluttavaa ja epätasa arvoista että kilometrikorvaus on toiselle veronalaista ja toiselle ei

näissä on ollut aivan sama peruste se että pyritään harmaata taloutta torjumaan mutta sitä torjutaan kyllä aivan väärästä päästä jos eläkeläisten tai työttömien kulukorvaukset ovat veronalaista tuloa

minun mielestäni wahlroos ei tarvitsisi yhtään enempää helpotuksia päinvastoin meidän pitäisi tehdä tällainen lordiluokka

arvoisa herra puhemies

ne kohdistuvat suoraan kuntalaisten palveluihin

saarijärven salomailla asui tilallansa hallaisella paavo perkas hoiti ahkerasti maataan mutta jumalalta kasvun toivoi

samaan aikaan tämä hallitus tekee erittäin epäoikeudenmukaisen teon poistaessaan kiinteistöveron valtionosuuksien tasausjärjestelmästä

tuli kevät hanki suli mailta myötänsä vei puolet orahista tuli kesä raekuuro kulki kaatoi maahan puolet tähkäpäistä tuli syksy kaikki ryösti halla

se tarkoittaa tulonsiirtoa niille vauraille isoille kaupungeille jotka pärjäisivät muutoinkin

runo jatkuu

tämä tarkoittaa sitä että valtio haluaa näilläkin toimenpiteillään keskittää kuntia aiheuttaa pakkoliitoksia

tuli kevät hanki suli mailta mutt ei orahia vesi vienyt tuli kesä raekuuro kulki mutt ei kaatunutkaan kaunis olki tuli syksy halla kultaviljan koskematta korjaajalle säästi

missähän muussa maassa ruvetaan pitämään vihkosia autoissa mukana ja yritetään sillä todentaa mitä kaikkea kirjanpito tai muuta työtä yrittäjä on ilta ja viikonloppuaikana tehnyt

arvoisa puhemies

suomessa on toiminut vuosikymmeniä satovahinkolaki joka on korvannut osan vahingosta mikäli tuho on tarpeeksi suuri

tämä on aivan järjetön esitys

ei tarvitse odottaa maakunnallisia kaavoja vaan asiaa voidaan ratkoa paikan päällä

näin ollen järjestelmä itsessään ei kannusta aina sadon tuottamiseen

kun vielä satovahinkojärjestelmä on korvannut tappion niillekin jotka eivät paavon tavoin ole tehneet viljelyolosuhteita paremmaksi huolehtineet peruskunnostuksesta ja toukotöiden ajanmukaisuudesta on hällä väliä viljely saattanut pärjätä yhtä hyvin tavanomaisen kanssa

arvoisa herra puhemies

nyt tosin aivan oikein pitkällä viiveellä ollaan siirtymässä satovahinkojen vakuutuspohjaiseen järjestelmään

mielestäni viljelijä voi kantaa itse vastuuta lisää

kuitenkin tässä tilanteessa hallitus koko ajan lisää omalla byrokratiallaan viljelijöiden rasitteita kuten myös tässä esityksessä

kannatan lämpimästi edustaja kettusen ajatusta siitä että omaishoidon tuen maksatuksen tulisi siirtyä kelalle ja kun tiedämme kaikki mitä mieltä asiasta vastaava ministeri on esimerkiksi ennen eduskuntavaaleja ollut niin asian varmasti pitää edetä

vakuutusjärjestelmällä on tarkoitus pienentää riskejä

ja kun tällaisia tonnin selvityksiä tulee milloin ympäristöluvista milloin energianselvityksistä milloin mistäkin mitä ikinä byrokratiaa tämä hallitus eri hallinnonaloilta keksiikin puhutaan jo useista tuhansista euroista

mutta kun kuuntelin edustaja kettusen haastattelua hän totesi ylen haastattelussa olevansa suoraselkäinen mies ei siedä välistävetoa eikä korruptiota

lähdemme edustajat kalvot esittää lisäkysymyksiä mutta painamalla viikkon ketä nousemalla arvoisa puhemies

eikö tämä jo riittäisi hyvä hallitus

voisitteko ajatella joskus sieltä viljelijän näkökulmasta miten siellä jaksetaan ja mihin kaikkeen se työaika menee

kysynkin miten edustaja kettunen kelan puheenjohtajana suhtautuu taksimatkojen suorakorvaushankkeeseen

haluan kiittää hallintovaliokuntaa ja puheenjohtajaa siitä että tämä mietintö on tänne saatu

laajentaisin tätä kysymystä omistajaohjauksesta vähän lisää

kuulimme toki asiantuntijoita tästä asiasta mutta sen jälkeen markkinaoikeus on todennut että tämä kyytitilausjärjestelmä olisi tullut kilpailuttaa

arvoisa herra puhemies

suomen keskusta on kiinnostunut suomen selviytymisestä ei ehkä niinkään yksittäisistä urakehityksistä ja näin luulen että suomen kansakin on kiinnostunut

vihreät ennen vaaleja olivat kovinkin huolissaan siitä miten tällaiset kohtuuttomat palkkiot aina vaan pysyvät mutta nyt sitten kun ministeri joka vastaa omistajaohjauksesta voisi tähän asiaan vaikuttaa niin levitellään vain käsiä

kun viljelijöillä muutenkin tulot ovat hallituksen tekojen seurauksena menneet alaspäin voitaisiin säästyneitä varoja käyttää toisaalla maatalouden hyväksi

siinä todellakin palaa rahaa turhaan ja palaa turhaan työaikaa kun teemme asioita moneen kertaan aivan turhan takia

minusta tässä hallituksella olisi kyllä töitä ihan kotimaassakin

nyt järjestelmän ollessa tämä että kun vakuutustuotteita ei ole on vanhat tulvavahingot korvattava viipymättä on häpeällistä että esimerkiksi viime vuoden tulvavahinkojen korvaus on venynyt näinkin pitkään

arvoisa puhemies

nyt ei muita kehotuksia kuin ministerille kehotus pistää asiaa rivakasti eteenpäin että pääsemme tässä asiassa eteenpäin

todellakin nykypäivänä vanhus saattaa jäädä jopa heitteille ja on hyvä että vanhuspalvelulaki siis suunnitelmien mukaan toimiminen subjektiivinen oikeus palveluihin todellakin toteutuisi

eikä voi olla niin että se henkilö jolla on tuttu turvallinen taksi joka vie henkilön perille asti sinne keskussairaalan vastaanoton ohitse toimenpidehuoneen ovelle asti tätä tuttua taksiyrittäjää ei saisi käyttää

sitä ihmettelen että kun ministeri risikon aikana tätä jo valmisteltiin miksi haluatte aloittaa valmistelun uudestaan ja näin ehkä ehkäistä sen että se asia menisi eteenpäin jo pikaisesti tällä kaudella

arvoisa herra puhemies

kelan valtuutettujen puheenjohtaja ei tyytynyt ihan pelkkään toimintakertomuksen esittelyyn vaan otti myös poliittisia kannanottoja ja jatkan sillä saralla

on pelko siitä että maaseudun taksiliikenne loppuu paikoin kokonaan tai käy erittäin vaikeaksi kun tämä matkojen yhdistely ei toimi oikeudenmukaisesti

keskustan mielestä omaishoidon tuki on viipymättä siirrettävä kansaneläkelaitoksen vastattavaksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

koska tämä esitys kokonaisuudessaan säästää kustannuksia elintarvikeketjussa se on hyvä esitys

toivoisin että myös ministeri voisi vastata tähän kysymykseen olisiko ministerin syytä tähän kelan lisäksi vähän puuttua

arvoisa puhemies

täällä eduskunnassa veteraanit ovat saaneet asiallisen kohtelun ja toivon todella kuten koko ryhmämme toivoo että esimerkiksi kuntoutus jatkossa on todellakin kaikille veteraaneille itsestäänselvyys

mutta sen sijaan kun tämä hallitus on luvannut että pienille yrityksille ei koidu tämän hallituksen toimista lisäkustannuksia lisäbyrokratiaa tämäkin esitys nimenomaan sinne alkutuotantopäähän lisää kustannuksia jotka vaihtelevat ehkä sadasta eurosta aina tuonne toiseen tuhanteen euroon asti

olemme tehneet tästä talousarvioaloitteen jo viime vuonna

arvoisa puhemies

asuntojen korkeat hinnat johtuvat myös siitä että tämä hallitus haluaa keskittää ihmiset suuriin kaupunkeihin sen vuoksi esimerkiksi että puhutte ehyestä yhdyskuntarakenteesta vaikka aalto yliopisto on tutkinut että kasvihuonekaasupäästöjä ei tule sen kummemmin harvaan asutulla alueella kuin erittäin tiuhassa asutuksessa

pörsseissä kutakuinkin tiedetään tätä nykyä mitä tapahtuu mutta se mitä tapahtuu kahdenvälisessä kaupassa pörssien ulkopuolella on hyvin pitkälti pimennossa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä näemme erään esimerkin siitä miten vaikea näitä ratkaisuja sitten kaikilla aloilla on soveltaa

mietin eikö sotaorvot pitäisi tunnustaa viimeiseksi veteraanisukupolveksi niin että heidän rekisteröintinsä heidän asemansa ja heidän palvelunsa esimerkiksi kuntoutuksen kohdalta olisivat kohdallaan

tärkeää olisi saada kansainvälinen yhteinen rahasto josta näistä riskin seurauksia sitten rahoitettaisiin ja niiden kustannusten tietysti pitäisi koitua nimenomaan rahoitusmarkkinoille

mvln verotusmuodossa olevia yrittäjiä kohdellaan eri tavalla kuin muita yrityksiä

laissa omaishoidon tuesta määritellään omaishoitajaksi henkilö joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta kunnan kanssa ja me kaikki hyvin tiedämme että kunnissa tasavertainen kohtelu ei toteudu

oikeastaan se on hupaisaa että kirjoitimme valiokunnassa sitten että kustannuksia ei saisi aiheutua kun tiedämme että niitä sinne alkutuotantopäähän aiheutuu

heille ei koulutusvähennystä myönnetä vaan annetaan tällainen korvaus ja usein lopulta käy niin että kun esimerkiksi energiaintensiivisten yritysten sähköverotusta on kevennetty ja sitten vastaava systeemi ajettiin maatalouteen energiaveron palautuksena tästä palautusjärjestelmästä tehtiin niin monimutkainen että sitä on ollut vaikea hyödyntää ja jotkut ovat menettäneet sen esimerkiksi tarkkojen päivämäärärajojen vuoksi

kysynkin arvoisalta ministeriltä

toivonkin että suomi joka yhteydessä vie vahvasti eteenpäin tätä rahoitusmarkkinaveroa joka olisi kansainvälinen hyvä valuuttalähde tällaisen riskin kantoon

siksi haluankin kysyä jatkatteko te vielä tätä betonipuoluelinjaa vai aiotteko muuttaa esimerkiksi ne ohjeistukset joilla estetään uuden talon rakentaminen yli viiden kilometrin päähän koulusta

onko tämänsuuntaisia toimia suunniteltu

yksi asia millä tätä kustannusten määräytymistä jatkossa voisimme sitten pienentää on se että valvova viranomainen valvontaeläinlääkäri voisi olla muukin kuin virkaeläinlääkäri mikä tässä kahdessa puheenvuorossa on jo tullut esille

tämä hallitus on puhunut siitä miten kunnilta pitäisi saada tehtäviä pois

arvoisa puhemies

ministeri orpo

kuitenkin on näin jos rationaalisesti ajattelee että kannattaisi se selkä kääntää jos on pienikin riski siitä että itselle tai omalle omaisuudelle koituu vahinkoa kun auttaa toista

sen sijaan että hallitukselta olisi näitä kuntien tehtävien siirtoesityksiä tullut päinvastoin kun kuuntelimme tätä syksyn pakettia siellä tuli neljä uutta tehtävää kunnille

eli kokonaisuutena hyvä elintarvikeketju säästää eikä tarvitse tehdä älytöntä turhaa trikiinitestausta siellä elintarvikejalostuslaitoksissa mutta jälleen kerran sitä pientä yrittäjää kuritetaan

matkasynnytysten lisääntymisen lisäksi on tärkeää että kiinnitämme huomiota ylipäätään siihen että palveluita saisi läheltä

arvoisa herra puhemies

tietysti jos oikein kyyninen haluaisi olla niin voi olla että voisin sanoa että näillä interventiosäännöksillä ei ole mitään merkitystä tulevaisuudessa sillä suomessa ei koskaan tule enää olemaan niin paljon tuotteita että sinne interventioon niitä tarvitsisi ostaa

siellä siirretään selkeästi jo kelan hallussa hyvin ollut lasten kotihoidon tuen järjestäminen siten että kunnat yhä suuremmalta osalta joutuvat lastenhoidosta vastaamaan

siksi toivoisin kun tässä tätä byrokratiaa jo edustaja kataja nosti esiin että myöskin näitten korvausten puolella tämä byrokratia minimoitaisiin ja koetettaisiin saada käyttökelpoiseksi kaikkien yrittäjien osalta niittenkin osalta jotka eivät tähän perusmuotoiseen vähennykseen pääse osallisiksi

onhan se kohtuutonta että jos viranomaisen pyynnöstä toista auttaa silloin on vakuutusturvan suojassa mutta jos oma aloitteisesti tähän kansalaistoimintaan ryhtyy mikään vakuutus ei korvaa

mikä on tilanne lähipalveluitten saamisessa tulevaisuudessa ja kuinka demokratia toteutuu sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa

mutta toivotaan toki parasta ja siksi ajattelinkin että nostaisin keskusteluun interventiovarastojen sijainnin

lisäksi vielä tämä päivystysasetus koskettaa jämsän sairaalaa sen leikkauksien osalta

jatkossa on syytä huolehtia siitä että suomalaiset interventiovarastot myös maatiloilla olevat varastot kelpaavat varastopaikoiksi mikäli ne asianmukaisen laadun täyttävät

moni tavallinen kansalainen on ottanut yhteyttä sisävesien pilaantumisiin liittyen

meillähän on kokemusta siitä että suomessa näitä varastoja ei ole hyväksytty ja sen sijaan ulkomailta on viety suomalaista viljaa varastoihin joiden laatukriteeri ei kyllä ihan suomalaista mittapuuta täytä ja kuitenkin on kyse suomalaisista interventio

heitä harmittaa se että tällaiset teollisuuden tai jätevedenpuhdistamojen lorahdukset usein kuitataan oho sanonnalla

oikeastaan täytyy sanoa että kun keskustalle perheiden valinnanvapaus on arvo me luotamme perheiden kykyyn päättää omista asioistaan ihmettelen kun kokoomukselle ja sosialidemokraateille tämä surutta kotihoidon tuesta leikkaaminen kävi miten kristillisdemokraatitkin suostuivat tähän

mutta sen sijaan puutuin siihen toiseen asiaan siihen kuittipakkoon jota nyt vähän höllennetään

tuleeko tässä lainsäädännössä parannuksia myös näihin asioihin

minun mielestäni muitakin vastaavantapaisia höllentämisiä pitäisi tehdä koska harmaata taloutta ei tällä varmaankaan saada poistettua vaan on lisätty byrokratiaa ja meillä ennen joulua olleessa vapaaehtoistyön keskustelussa ministeri rinne ystävällisesti lupasi tästä kilometri ja kulukorvausten veronalaisuudesta että tämä epäoikeudenmukaisuus korjattaisiin

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz puhui asiaa kuten puhui edustaja braxkin ennen kaikkea avoimuudesta ja haluaisinkin nostaa tähän keskusteluun kaksi asiaa joita mielestäni pitäisi entistä enemmän läpivalaista

yksi esimerkki niistä ovat suurten kaupunkien apulaiskaupunginjohtajien paikat joista tälläkin hetkellä on käyty poliittista taistelua

minäkin olen huolissani nimenomaan vähävaraisten mediamaksuosuudesta

puolue on ollut viimeisen kahden vuoden aikana mukana päättämässä miljardien eurojen leikkauksista lapsiperheiden palveluihin ja jäädyttämässä lapsilisien indeksikorotukset

arvoisa herra puhemies

on tärkeää että toiminta jatkuu siten että metsänomistaja voi luottaa että hänen takanaan on taho josta hän saa puolueetonta neuvontaa ja joku ihminen joka on hänen asiallaan

toinen esimerkki johon päähallituspuolueen kansanedustajatkin ovat ottaneet kantaa ovat nämä ylimääräiset bonus ja sitouttamisrahat